kyselyyn vastanneista nuorista joka kymmenes oli kokenut että hänet jätettiin kaveripiirin ulkopuolelle koska hänellä ei ollut perhettään koska hänellä tai hänen perheellään ei ollut yhtä paljon rahaa kuin muilla

pää voisiko sanoa on ihmisoikeuskysymys se parantaa perheitten toimeentuloa se myös poistaa selkeästi työllistymisen esteitä ja parantaa kokonaisuudessaan perheitten toimeentuloa

erilaisia mahdollisuuksia ansaita toimeentulo ja saada työkokemusta on kehitettävä ja parannettava mutta niiden tulee olla reiluja ja oikeudenmukaisia sekä tarkemmalla lainsäädännöllä selkeytettyjä

myös finanssivalvonnan tulee ilmoittaa sosiaali ja terveysministeriöön jos eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut tai uhkaa nopeasti laskea

nyt arvoisa ministeri miten te erotatte tämän työkyvyttömyyseläkkeestä joka jää edelleen voimaan koska nämä perustelut voivat olla hyvin samantyyppisiä

tässä on monta hyvää asiaa

arvoisa puhemies

tällöin finanssivalvonnalle voidaan antaa valtuudet pidentää tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräaikaa

tullaanko tähän tuomaan tarkat selkeät kriteerit missä tilanteessa niin sanotusti tämän rasittuneisuuden ja pitkän uran takia voi jäädä eläkkeelle aikaisemmin ja missä tilanteessa ihminen sitten jää työkyvyttömyyseläkkeelle

se on hieno asia samoin kuten täällä on todettu lomakorvauksen jaksotuksen poisto josta ennen kaikkea hyötyvät eniten määräaikaiset työntekijät ja ne jotka ovat välillä töissä ja välillä työttömänä ja sitä kautta heidän elämäntilanteensa helpottuu

muutosturvaa on edelleen kehitettävä ja aikuiskoulutukseen on satsattava jotta perheiden työllisyys turvataan ja köyhyyttä voidaan torjua

osallistuminen kasvattaa sosiaalisia taitoja antaa onnistumisen ja joukkueeseen kuulumisen tunteita antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen

näin voidaan välttää sijoitusomaisuuden pakkomyynti ja mahdollistaa järkevä toiminta sijoitusmarkkinoilla suhdanteiden mukaisesti

pienet uudistukset eivät poista asumistuen saajan riippuvuutta toimeentulotuesta työmarkkinatukea hakevat naiset jäävät usein puolison armoille mittaustavat vaikuttavat köyhyydestä saatavaan kuvaan masennus vie nuoria työkyvyttömyyseläkkeelle yksityislääkärissäkäynnit lisääntyivät tietyissä väestöryhmissä

mutta kuten täällä on todettu niin täällä on myös kritiikin paikkaa ja kehittämisen paikkaa johonka edustajat saarikko ja vehviläinen ja lindström omalta osaltaan puuttuivat

eläkevakuutusmaksujen nousua voidaan hillitä eläkevarojen tuottavalla sijoittamisella mikä puolestaan edellyttää riittävää riskinottokykyä sijoitustoiminnassa

tällä hetkellä pienten lasten isät tekevät kaikkein pisintä työpäivää ja pienten lasten äidit ovat usein epätyypillisissä työsuhteissa ja pätkätöissä

tätä keskustelua käytiin myös valiokunnassa ja valiokunta avoimesti pyrki löytämään tähän parempaa ratkaisua

esitys on valmisteltu kolmikannassa ja myös valiokunnan lausunnonantajat ovat muutamien yksittäisten henkilöiden esittämää kritiikkiä lukuun ottamatta olleet esityksen kannalla

tämä on kysymys josta yhteiskunnan tulisi laajasti kantaa huolta

arvoisa herra puhemies

kun tätä keskustelua kuuntelee tuntuu että täällä on tämmöinen ammattiväen keskinäinen keskustelu

tällä hetkellä emme siihen päässeet mutta halusimme mietinnössä tuoda myös kehittämisen painopisteitä siihen että kun työllistämisbonusta jatkossa kehitetään niin siinä pitää huomioida kaikki pitkäaikaistyöttömät myös palkkatuen piirissä olevat työntekijät jotta heidän yhdenvertainen asemansa suhteessa muihin olisi nykyistä parempi

mielestäni hallitus voisi käynnistää keskustelun ja tia tai neuvotellut yhteiset neuvottelut yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa siitä että lapsiperheiden toimeentuloon ja hyvinvointiin puututaan kokonaisuutena ja siten tarjotaan parempia mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseen ilman että se pudottaa lapsiperheen köyhyysloukkuun tai heikentää ratkaisevasti vanhempien työmarkkina asemaa

keskusteluissa on ollut että kelalle tultaisiin siirtämään jatkossa myös mahdollisesti muitakin uusia tehtäviä

arvoisa rouva puhemies

lähtökohtana on oltava että työ turvaa jokaiselle riittävän toimeentulon ja työlainsäädäntö turvaa jokaiselle riittävän työsuhdeturvan

arvoisa puhemies

kuitenkin köyhiä hyljeksitään osin tietoisesti ja osin tiedostamatta ja vähävaraiset nuoret myös jättäytyvät kuten jo todettiin pois ryhmästä

nyt täytyy kyllä edustaja kiviniemelle todeta että nimenomaan yhteistoiminta alueet syntyivät siitä syystä että pienten kuntien oli pakko liittäytyä yhteen jotta ne täyttivät ne paras lain antamat velvoitteet

hoitajareseptissä on paljon hyvää

tämä kansalaisaloite on hyvä pohja lainsäädännön uudistamistyölle jolla estetään nollatuntisopimusten käyttö työsuhdeturvan kiertämiseen

tässä on myös se ongelmatiikka joka tässä on tullut esille tämän työllistymisbonuksen osalta että se ei kohtele yhdenvertaisesti niitä pitkäaikaistyöttömiä jotka ovat kaikkein vaikeimmissa asemissa mihinkä meidän pitäisi löytää ennen kaikkea uudenlaisia toimintamalleja ja kehittämisen malleja sillä tavalla että he myös työllistyisivät työmarkkinoille niin järjestöihin kuin myös avoimille työmarkkinoille

arvoisa herra puhemies

nyt me teemme eteenpäin tätä työtä jossa me haemme selkeästi läpinäkyvämpiä avoimempia elinvoimaisempia työssäkäyntialueisiin perustuvia peruskuntia jotka pystyisivät kantamaan entistä vahvemmin vastuuta niistä asioista joita kuntalaiset haluaisivat

kaikkien tehokkuusvaatimusten keskellä meidän tulee muistaa että kela on ennen kaikkea ihmistä varten hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä varten

tasa arvoinen avioliittolaki oli hyvä esimerkki siitä miten kansalaisaloitteen pohjalta on saatu jatkovalmistelulla hyvä laki aikaiseksi

arvoisa puhemies

lähtökohtana on että lapsella on oikeus sekä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen että yhteiseen aikaan vanhempien kanssa

toivon että hallituspuolueet ja eduskunta ottavat tämän kysymyksen vakavasti ja tarttuvat tuumasta toimeen

työelämän järkeviä käytäntöjä on syytä tukea tarvittaessa lainsäädännöllä niin kuin me nyt täällä olemme tekemässä

yhteiskunnan ja ennen kaikkea ihmisten etu on että kela toimii hyvin että se pystyy palvelemaan ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla juuri heidän yksilöllisessä elämäntilanteessaan

pienituloisten perheiden lapset joutuvat jäämään pois kaveripiireistä heidän ajatuksensa pyörivät perheen toimeentulossa ja he kantavat huolta perheen selviytymisestä

talousvaliokunta on lausunnossaan todennut että työeläkevakuuttajien eli telan laskuperustejaostossa selvitetään muun muassa miten puskuriin kerätyt varat jakautuvat pienten ja suurten työnantajien kesken

kuten aloitteessakin todetaan päivähoito on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme ydintehtäviä jolla on positiivisia vaikutuksia paitsi lapsen kehitykselle ja perheen hyvinvoinnille myös työmarkkinoille ja etenkin naisten asemalle työelämässä

tämä on asia josta me emme saa tinkiä emme nyt emmekä tulevaisuudessa

näin ei ole vaan me tulemme alueellisesti tekemään selvitykset jolloinka jokainen kunta pääsee itse kertomaan oman tavoitetilansa siitä miten he haluavat tulevaisuudessa palvelut tarjota omille kuntalaisilleen

selkeää arviointia ja seurantaa tulee edelleen toteuttaa ja sitä tarvitaan jotta voidaan nähdä että lain perimmäinen tavoite tulee toteutumaan

jos edustaja

valiokuntamme pitää talousvaliokunnan tapaan tärkeänä että maksuosuudet selvitetään ja että liikaa perityn työkyvyttömyyseläkeosan palauttamiseen sen maksajille ja oikeiden mukaan sen maksajille löytyy oikeudenmukainen ratkaisu mahdollisimman pian

päivähoidon maksuperusteet joita hallitus korotti elokuun alusta rasittavat etenkin pieni ja keskituloisten perheiden taloutta

kestävästi se voi tapahtua vain ennalta ehkäisevää työtä ratkaisevasti lisäämällä

ensi vuoden budjetti sisältää vahvoja arvovalintoja oikeudenmukaisuuden puolesta

monet perheet putoavat päivähoitomaksujen vuoksi kannustinloukkuihin jotka nostavat työhön palaamisen kynnyksen korkealle

esimerkiksi tietojärjestelmien kehittäminen niin että sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuksista on apteekeissa riittävät tiedot on välttämätöntä

vaikeasta taloustilanteesta huolimatta hallitus on linjannut rohkeasti oikeudenmukaisen tulonjaon ja työllisyyden vahvistamisen puolesta

me tulemme omalta osaltamme seuraamaan liikaa perityn työkyvyttömyyseläkeosan palautumista

yksi tapa saada kaikki lapset ja lapsiperheet mukaan ja osallisiksi yhteiskunnassa on pitää lapsiperheille osoitetut tulonsiirrot kohtuullisella tasolla

näin perheillä olisi aito valinnanvapaus lapsen hoitomuodon suhteen

maksuttoman päivähoidon rinnalle voidaan edelleen kehittää lapsen kotihoitoa

arvoisa herra puhemies

tavoitteenamme on myös kehittää päivähoitoa laadullisesti niin että se on aina houkutteleva vaihtoehto hoitomuotoa valittaessa

ensinnäkin suomalainen lapsilisä on erittäin tarpeellinen ja kansainvälisesti vertaillen kohtuullisen hyvätasoinen universaali etuus joka osittain korvaa lapsista aiheutuvia kustannuksia

arvoisa puhemies

päiväkodit eivät saa olla lasten säilöntäpaikkoja vaan niiden pitää olla virikkeellisiä ja turvallisia ympäristöjä joissa lapsen on hyvä olla

hallituksen linjaus on ollut tämän hallituskauden aikana nostaa jatkuvasti erilaisia sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

arvoisa puhemies

ensimmäinen askeleemme kohti päivähoidon maksuttomuutta on esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoidon maksuttomuus

arvoisa herra puhemies

hallitus on tehnyt nyt esityksen kahdesta ydinvoimalasta ja uusiutuvasta energiasta

kunnat tarjoavat nyt maksutonta vapaaehtoista esiopetusta oppivelvollisuusikää edeltävänä vuonna

suomessa eri teollisuusalat yritykset ja eri yliopistot muun muassa lappeenrannan yliopisto ovat sitoutuneet tekemään työtä energiatehokkuuden ja säästöjen aikaansaamiseksi

sitä pidän erityisen tärkeänä uudistuksena

sairaanhoitajan työ on potilaan ja asiakkaan kokonaisvaltaista palvelua ja hoitoa johon kuuluvat sekä ennalta ehkäisevä työ että varsinainen hoito

nyt nämä yliopistot kehittävät erilaisia hankkeita energiatehokkuuden lisäämiseksi mutta eivät pysty niitä toteuttamaan yhteistyössä eri yritysten ja elinkeinoelämän kanssa koska tekesillä ei ole tähän turvata rahoitusta

tästä syystä maksujen periminen sairaanhoitajan palveluista ei ole sopusoinnussa kansanterveystyön perusajatuksen kanssa eli sen että terveydenhuollon painopiste on sairauksien ennaltaehkäisyssä ja terveydenedistämistyössä

lopuksi ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien tasoa tulee korottaa nykyisestä mutta myös toimeentulotukeen on viimein tehtävä parannus

hallitusohjelman mukaisesti tullaan myöhemmin tällä kaudella toteuttamaan myös asumistuen uudistus johon on välttämätöntä saada rahoitusta niin että myös se osaltaan tulee vähentämään tarvetta toimeentulotukeen

kyse ei ole huonoista hankkeista kyse on ennen kaikkea siitä että tekesillä ei ole tähän rahaa

katsomme että valtion on vastaavasti korvattava uudesta tehtävästä aiheutuvat kulut kunnille

vaikka tarkoituksena olisikin säilyttää ennalta ehkäisevät palvelut maksuttomina on hoidollisten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden erottaminen toisistaan käytännössä mahdotonta

vaikka toimeentulotuen tulisi olla viimesijainen toimeentuloturvan muoto monet perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen säännöllisesti joka kuukausi

arvoisa puhemies

miksi energiaesityksessänne on unohtunut se kaikkein tärkein elikkä huomattavasti voimakkaampi panostaminen energiatehokkuuteen

kyllä täytyy myös todeta se että missä on se keskusta joka viime kaudella vaati että jokaisella perheellä pitää olla oikeus päättää oman lapsensa varhaiskasvatuksesta tai perheen tai lapsen elämäntilanteesta

arvoisa puhemies

terveydenhuollon asiakasmaksut ovat suomessa korkeampia kuin muualla euroopassa

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä olevan lain tavoitteena on että perusopetuksen oppilasmäärän vähentämisestä aiheutuva säästö käytetään opetusryhmien pienentämiseen ja maahanmuuttajalasten valmistavan opetuksen vahvistamiseen

eläkeläisten arjessa toimivat palvelut ja riittävät tulonsiirrot ovat välttämättömiä

tämä ei kuitenkaan valitettavasti toteudu maassamme

viime aikoina etenkin pientä työeläkettä saavat ovat jääneet väliinputoajiksi

tämä on tullut esille muun muassa vammaisten kehitysvammaisten ja paljon hoivaa tarvitsevien ikääntyneiden vanhusten osalta silloin kun heidän palveluitaan ja asumistaan kilpailutetaan

nämä uudistukset ovat myös tärkeitä köyhyyden ehkäisemiseksi

silti nykyhallitus on jo monta kertaa nostanut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä ole myöskään aidosti tukenut kuntien mahdollisuuksia järjestää peruspalveluita asukkailleen

kotitalousvähennys ei auta heitä veronkevennykset eivät kohdennu kuntien erilaiset eläkeläisalennukset eivät ulotu heihin ja palveluseteleihin tulot voivat olla liian korkeat

on kuitenkin syytä korostaa että jatkossakin ensisijaisia etuuksia tulee kehittää niin että toimeentulotuki olisi vain poikkeustilanteiden lyhytaikainen apu jonka lisäksi asiakas saa aina tarvitessaan myös sosiaalityöntekijän ammattitaitoisen tuen elämäntilanteensa tueksi

he ovat kokeneet olevansa täysin ulkopuolisia vaikka kyseessä on heidän elämänsä heidän kotinsa heidän palvelunsa sekä heidän arkensa

arvoisa herra puhemies

arvoisa ministeri te totesitte myös sen että asiantuntijat ovat olleet tässä mukana mutta valitettavasti kaikki ne asiantuntijat joita me olemme kuulleet valiokunnassa tai muuten ovat todenneet että tämä lainsäädäntö ei toteuta lapsen oikeutta minkä takia kysynkin teiltä

sitä ei kukaan täällä kiistä

mietinnössä ja vastalauseessa me puutumme myös ravitsemusterapeuttien tilanteeseen aivan kuten täällä on useissa aikaisemmissa puheenvuoroissakin todettu

mutta esitys on nostanut esille myös monia perusopetukseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia joita tämän päivän opetuksessa on

valitettavasti eläkeläiset tinkivät helposti lääkemenoista ja muista terveyskuluistaan jotta he saisivat asumiseen liittyvät kulunsa hoidetuiksi

arvoisa puhemies

täällä salissa yritetään jostain syystä välillä rakentaa vastakkainasettelua perusturvan saajien välille

arvoisa herra puhemies

ravitsemusterapeuttien työ on tärkeää usein ennalta ehkäisevää työtä johon todella kannattaisi kunnissa panostaa

haluan vielä tuoda oikeastaan sitä keskustelua jota sosiaali ja terveysvaliokunnassa käytiin kun edustaja korhonen viittasi siihen että ikäkertoimen roolia olisi pitänyt vahvistaa nykyisestään